mitä sitten tulee tämmöiseen ajatukseen että on jotenkin leimaavaa ja ihmisoikeuksien vastaista että olisi tämä passirekisteri käytettävissä myös silloin kun selvitetään rikoksia niin en jaksa tätä ajatuksenjuoksua ymmärtää

tämän odottelussa että nämä varsinaiset kriisipesäkkeet rauhoittuisivat tämän odottelussa me tarvitsemme ratkaisuja joista olemme edustaja anderssonin kanssa ymmärtääkseni samaa mieltä

että euroopan unioni suomi osana sitä antaa eri kanavia myöten lisää tukea niille maille jotka ovat näiden kriisipesäkkeiden naapurissa ja joissa sijaitsevat nämä valtavat pakolaisleirit jotta näiden pakolaisleirien ihmisten olosuhteita voidaan muuttaa inhimillisemmiksi jotta siellä lapset pääsevät kouluun jotta ihmiset saavat terveydenhuoltoa jotta nämä ihmiset eivät lähtisi kauemmaksi kotimaistaan eurooppaan vaan voisivat näissä pakolaisleireissä nykyistä inhimillisemmissä oloissa elää ja odottaa oman maan tilanteen rauhoittumista jotta voisivat palata omaan kotimaahansa

onko jotenkin niin että autonomistajia pidetään lähtökohtaisesti rikollisena koska ymmärtääkseni tätä ajoneuvorekisteriä voidaan käyttää myös sellaisten tekojen selvittämiseen joihin liittyy lainvastaista menettelyä

minunkin mielestäni on hyvä jos lapsiperheet sunnuntaisin käyvät taidenäyttelyissä konserteissa kirpputoreilla ja muuallakin mutta jos lapsiperhe oman mukavuutensa vuoksi katsoo että sunnuntaina on aikaa ja sopiva sauma käydä ostamassa lapsille vaikkapa uusia vaatteita niin minun mielestäni tällä lapsiperheellä on siihen täysi oikeus ilman että me tässä suhteessa sanomme mikä on tälle lapsiperheelle oikeanlaista elämää ja mikä on vääränlaista elämää ilman että täti sosialidemokraatti tulee sanomaan että nyt ei ole oikea aika mennä kauppaan ostamaan lapsille vaatteita

arvoisa herra puhemies

tämän opintotukiasian yhteydessä kuten edellä tämän budjettitäydennyksen yhteydessä on käyty aika periaatteellista keskustelua ja hyvä niin

tähän vielä liittyy minkä jo aikaisemmin sanoin se että ne jotka haluavat hakea euroopan unionin jäsenmaista turvapaikkaa voisivat hakea näissä leireissä euroopan unionin sinne lähettämien edustustojen kautta

herra puhemies

lopuksi totean että olisin minäkin mielelläni nähnyt että ministeri sinnemäki jolle tämä asia hallituksessa kuuluu olisi voinut ainakin osan aikaa olla tässä keskustelussa

on kysymys oikeuksista ja velvollisuuksista

he voisivat siellä joutua tai päästä tämän turvapaikkaprosessin kohteiksi ja jos he saavat turvapaikan tai kansainvälisen suojelun euroopan maissa vaikkapa suomessa niin sitten he voisivat tulla laillista reittiä ilman että he henkensä kaupalla antavat kohtalonsa ihmissalakuljettajien käsiin